mutta meidän täytyy varautua olosuhteisiin joissa me joudumme kiristämään ylipäätänsä kaikkia veroja ja tietysti täytyy toivoa että ensisijaisesti kiristetään kulutuksen verotusta ympäristöveroja ja että työnteon verotus pyritään pitämään niin kevyenä kuin suinkin mahdollista jotta siitä ei aiheudu haittaa työn tekemiselle tässä maassa

mitä tulee sitten tekijän oikeussuojaan eli sen tekijän joka valmistelee tätä rikosta niin täytyy sanoa että mielestäni kynnys tuomitsemiseen on kuitenkin korkea käytännössä

kuitenkin haluan korostaa niitä muutoksia joita valtiovarainvaliokunnassa tehtiin jotka olennaisella tavalla kuten oppositiokin täällä myöntää parantavat tätä lakiehdotusta

eli olen sitä mieltä että on hyvä että nyt voimakkaasti painetaan tässä toissijaisuusperiaateasiassa eteenpäin komission suhteessa mutta direktiivin osalta voitaisiin ihan miettiä sitä että suomen kanta olisi kielteinen koko direktiiviin ja katsottaisiin että asiat hoidetaan kansallisella tasolla kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla

täällä hallituksen esityksen perustelussa lähdetään siitä että jos lopputuloksena on se että vaara on vähäinen henkilö vapautuu häntä ei tuomita niin mitä sitten tulee todisteluun näissä asioissa niin kynnys tosiasiassa tulee olemaan suhteellisen korkea eli kovin heikoilla perusteilla ketään ei tulla tuomitsemaan valmistelusta

nyt on tietysti selvää että työnantajan velvollisuus on mielestäni korvata tämän jälkeen pelkästään nykyisten kilometrikorvausperusteitten mukainen kilometrikorvaus työntekijälle

myönteisenä täytyy todeta se että työsuhdematkalipun verovapautta parannetaan tässä suhteessa ja varsinkin kaupunkiseuduilla sillä on varsin suuri merkitys

olen sitä mieltä että on tärkeätä että nyt katsotaan kuinka tämä järjestelmä käytännössä toimii ja jos alkaa tulla paljon vaatimuksia ajettujen kilometrien korvaamisesta ihan laskuperusteisesti niin verotuksen pitää ottaa se huomioon

eli tässä suhteessa sanoisin että kyllä senkin jota epäillään tekijäksi oikeusturva tulee varmaan oikeuskäytännössä olemaan varsin vahva

tämä mielestäni olennaisesti parantaa verovelvollisen ja myöskin yhtiön oikeussuojaa tässä suhteessa

täytyy sanoa että on kyllä vähän häpeällistä että vaikka edellisen hallituksen aikana ministeri braxin aikana tästä asiasta vaikka kuinka monta kertaa puhuttiin painettiin päälle niin asiaa ei saatu valmisteltua

ihan vahingossa sinne ei voi joutua vaan kyllä silloin pitää olla todellisesta maksamattomasta verosta kysymys ennen kuin näitten uusittujen säännösten mukaisesti sinne rekisteriin kaiken kaikkiaan joutuu

mutta tähän samaan momenttiin oli sitten laitettu monia muitakin seikkoja ja tältä osin jaosto ei saanut kunnon selvitystä siitä halutaanko tässä jollakin tavalla muuttaa nykyistä matkakustannusten vähennysten käytäntöä ja tältä osin verojaosto ja valtiovarainvaliokunta laittoi tämän uuteen valmisteluun

haluan kuitenkin sanottuani tämän korostaa sitä että toivon että tällä on veromoraalia parantava vaikutus ja että se myöskin tehostaa verorästien maksamista koska korot niille ovat siinä määrin suuria että yrittäjän kannattaa ehdottomasti maksaa nuo verovelkansa mahdollisimman nopeasti